käsitteen käytön yleisyys ja vakiintuminen osoittavat sen että kyseessä on laajan ihmisjoukon negatiivinen suhtautuminen siihen että ruotsin opetus on pakollista suomalaisissa kouluissa

kysymys kuuluu

tästä johtuen olisi järkevää täyttää lukujärjestykset kaikin puolin mahdollisimman tehokkaasti sillä tavoin että oppimistulokset koko oppiainekokonaisuutta tarkastellen olisivat mahdollisimman hyvät

näin ollen omaishoidon tuki tarvitsee tasokorotuksen

yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheispalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

ja sitten sosialidemokraateille ja myös myllykoskelle

ja minkä ministeri tässä jo edellä mainitsikin on ihan loistava asia että jokaiselle toisen asteen koulutuspaikka taataan

talousarvioaloitteeni on lisäys veteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon sekä ystävätoiminnan käynnistämiseksi aluksi varsinais suomessa ja tietenkin toivottavasti myös koko suomessa

vastaukset ovat tyyliä tutkimme ehkä joskus mahdollisesti mutta konkreettisia parannuksia ei ole luvassa ainakaan tällä vaalikaudella

ruotsin kielen opiskelu nykymuodossaan ei ole tehokasta

se on todella tärkeä asia

kiitos

lisäksi kieltenopetusta voitaisiin tarjota nykyistä monipuolisemmin jos niin sanotusta pakkoruotsista luovuttaisiin

tässä taannoin ajateltiin että tavallinen televisio häipyy kuvioista mutta nyt on todettu että televisio pitää pintansa ja täytyy huomioida että varsinkin eläkeläiset vanhempi väestö katsoo eniten televisiota

minulla on tässä muutamia talousarvioaloitteita ja lähden liikenteeseen perussuomalaisten yhteisellä nimittäin opintotuen sitomisella indeksiin

arvoisa puhemies

heitä pitää myös ohjelmistossa muistaa

taloustilanne on vaikea maailmanlaajuisesti siksi on tärkeää että myös oman maamme vaikeudet nähtäisiin todellisina hallituksen taholta varoja kohdennettaessa

arvoisa puhemies

ruotsin kieli on monille oppilaille kompastuskivi erityisesti vahvasti suomenkielisillä paikkakunnilla

tässähän meillä olisi loistava vientituote huippuvientituote

arvonlisäverokantojen alentaminen näkyy kaikkien jopa vähävaraisten kansalaisten elinkustannuksissa ja on näin ollen hyvä keino parantaa tavallisen kansan elämänlaatua

myöskään laadukasta kansainvälistä tarjontaa ei tule kokonaan unohtaa

suuret ja menestyksekkäät yritykset syntyvät pienestä

monelta jää vuosittain ruotsin kielen kurssien takia lukion päättötodistus saamatta tai ylioppilaskirjoituksissa hylätyn ruotsin arvosanan takia lakki saamatta

tästä johtuen pk yritysten asemaan on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ja luotava yrityksille hyvä kasvuympäristö esimerkiksi verotuksen ja kotitalousvähennyksen keinoin

arvoisa puhemies

erittäin tärkeää yleisradion toiminnassa ehkä tärkeintä on ylen riippumaton asiantunteva ja laadukas uutistarjonta

kiitos

eräs ylen kallisarvoisimmista osista on sen arkisto ja elävä arkisto palvelu joka sisältää ainutlaatuista audiovisuaalista materiaalia

jos suomessa halutaan säilyttää aidosti tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun tulotasosta tai sosiaaliluokasta riippumatta on opintotuen mahdollistettava päätoiminen opiskeleminen kaikille halukkaille ja kyvykkäille

maakuntien liittojen roolin ja aseman vahvistaminen sekä valtion aluehallinnon ja maakuntien viranomaisten yhteistyön edistäminen ovat sinänsä positiivisia asioita

kattava kouluverkosto on olennaisessa roolissa tämän tavoitteen täyttymiseksi

itse koen ehdottoman tärkeäksi paikallisten tahojen osallistumismahdollisuuksien lisäämisen osana valtakunnallisia päätöksentekoprosesseja jotka kuitenkin viime kädessä koskettavat aina maakuntien asukkaita

hyvät jatko opiskelumahdollisuudet on tarjottava koko suomessa

hyviä malleja voi siis hakea maista joissa käydään samaa keskustelua tuetun julkisen tarjonnan ja markkinaehtoisen yksityisen tarjonnan suhteesta

monien maakuntien kilpailukyvylle paikallisilla ammattikorkeakouluilla on tuntuva merkitys

luovat alat on nähtävä potentiaalisena työllistäjänä kulttuuritarjonnan edistämisen lisäksi

tässä vaiheessa kokonaisvaltainen uudistusten arviointi on haasteellista koska uudistus on vielä sen verran tuore ja joidenkin uudistuksessa käynnistettyjen asioiden käytännön toteutus on vielä kesken

liikunnan merkitystä ihmisten yleiselle hyvinvoinnille ei arvosteta tarpeeksi

molemmat tahot tarvitsevat toisiaan

aluehallinnon organisaatiorakenteen keveneminen uudistuksen myötä on toteutunut ainakin jossain määrin ja yhteistyö ministeriöiden välillä sekä aluetasolla on tiivistynyt

muun muassa tämä on hyvin lähellä monen suomalaisen sydäntä nimittäin sotaveteraanit ja heidän kuntoutuksensa ja heidän hyvinvointinsa

urheiluseurat nojaavat pääosin vapaaehtoistyöhön

nyt olisikin valtiovallan aika ojentaa kätensä urheiluseuroja kohden korottamalla enemmän seuratukia liikunnan edistäminen kun on yksi kustannustehokkaimmista tavoista edistää terveyttä ja työkykyä

usein yleen liittyvässä kansalaispalautteessa ja julkisessa keskustelussa nousee esille ylen riippumattomuus erityisesti uutisten ja ajankohtaisohjelmien osalta

toki parantamisen varaa löytyy esimerkiksi aluehallinnon resursoinnissa henkilöstövaikutuksissa aluejaoissa aluehallinnon johtamisessa ja ohjauksessa sekä viranomaisten välisessä työnjaossa

määrärahat siis vähenevät erittäin runsaasti ja sotaveteraanien keski ikä on korkea

ministeri urpilainen löysi perussuomalaisten varjobudjetista jotain hyvääkin mikä oli positiivista

on keskeistä että yle säilyttää suomalaisten keskuudessa kuvan tasapuolisesta ja poliittisista suhdanteista riippumattomasta toimijasta

sivistysvaliokunnan jäsenenä pidän tärkeänä suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen pitkäjänteistä kehittämistä koulutuksellinen tasa arvo huomioon ottaen

myös nuorten syrjäytymisen torjuminen asettaa haasteensa aluehallinnon uudistamisen kohdalla koska aluehallintovirastoissa tulee olla tietoinen ja osata tehdä järkeviä päätöksiä nuorten asioista

kotihoidon tarve on erittäin suuri tällä hetkellä ja kasvaa koko ajan

arvoisa puhemies

kun palvelusaikaa lyhennetään niin on paras vaihtoehto kohdentaa lyhennys varusmieskoulutuksen loppuvaiheeseen

kirjastotoimen liikuntatoimen ja nuorisotoimen tehtävät kuuluvat sivistysvaliokunnan mielestä ja itse kuulun siihen aluehallintovirastoihin ely keskusten sijaan

saattaisi olla myös järkevää perustaa asiantuntijoista koostuva riippumattomuutta seuraava toimielin hallintoneuvoston alaisuuteen

edellä mainitut tehtävät tulisi siirtää aluehallintovirastoille mahdollisimman nopealla aikataululla koska muutostilanteessa vähäisillä resursseilla pyörivät yhteiskunnalle tärkeät toiminnot vaarantuvat

jotta auttavia tai ennalta ehkäiseviä syrjäytymiseen vaikuttavia toimia voidaan toteuttaa on tavoitettava avun tarpeessa olevat kohteet eli nuoret

arvoisa puhemies

pahimmassa tapauksessa kaveripiiri on harventunut ja toisaalta taas armeijakaverit katoavat kukin omiin suuntiinsa palvelusajan päätyttyä

näin ollen syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on olennaista vaikuttaa salassapitosäännöksiin ja muihin luotettavien viranomaistahojen tiedonsaantia rajoittaviin tekijöihin jotta kyetään edistämään syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten työ ja koulutusmahdollisuuksia

liikunnan kohdalla riskinä on asiantuntijuuden katoaminen aluehallintotasolta mikä ei ainakaan auta liikkumattomuuden vastaisessa taistelussa

arvoisa puhemies

meillä on nyt tämä parlamentaarinen työryhmä ja minä toivon että me pystymme nämä kokoukset pitämään ja saamaan jonkun yhteisen mielipiteen että meillä olisi yhteinen hyvä konsensus siitä että me pystymme tosiaan sopimaan näistä asioista

myllykoski otti esille tärkeän asian

tämä tapahtuisi käytännössä kelan työ ja elinkeinotoimistojen sekä sosiaalihuollon viranomaisten välistä tiedonsaantia rajoittavaa nykyistä lainsäädäntöä muuttamalla

suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ydintehtävä on vaalia suomalaisten turvallisuutta muuttuvassa maailmassa

kotimaisen musiikin kohdalla yle on todella tärkeä jotta kotimaista musiikkia esitetään tulevaisuudessakin

kolmas talousarvioaloite minkä esitän on askaisten koulun ala asteen askainen sijaitsee maskussa peruskorjauksen tarpeeseen

arvoisa puhemies

uudistuksen myötä alueilla ei ole enää selkeää valtionhallinnon edustajaa

erilaisten uhkakuvien kenttä on kehittynyt vuosien saatossa valitettavan monimuotoiseksi ja tämä puolestaan aiheuttaa omat haasteensa turvallisuus ja puolustuspolitiikan saralla

pieniä pyyhkeitä antaisin siitä kun on muun muassa näitä ylen paikallisia radioita että alueen paikalliset musiikkiammattilaiset tai harrastajat joilla on erittäin hyvää tuotantoa harvoin saavat tuotantoansa esille tänä päivänä paikallisradioissa

tämän puutteen seurauksena alueiden sisäinen keskinäinen ja kansainvälinen yhteistyö kärsii

monet lapset ovat itkeneet jos vanhemmat ovat kieltäneet tulon näihin juhliin esiintymään mutta useimmiten se on käynyt niin että sitä sisältöä voi vähän tarkastaa että ne lapset nämä muun uskontokunnan edustajat pääsevät kuitenkin tilaisuuteen mukaan ja monet heidän vanhemmistaankin ovat kuitenkin päästäneet

arvoisa puhemies

taidehallinnon osalta alueellisten taidetoimikuntien ja niiden toimipisteiden määrän säilyttäminen ennallaan on ensiarvoisen tärkeää taiteen kannalta ja taiteen kehittämisessä tasapuolisesti koko maassa se on se mihin pyrit hyväs

kun tutkii tätä pääministerin ilmoitusta sote uudistuksen etenemisestä nousee kysymys miten tällä suunnitelmalla voi syntyä säästöjä tai parannuksia jo olevaan terveyspalvelurakenteeseen

nykypäivän uhkakuvia ovat muun muassa terrorismi talouteen liittyvät riskit ja mahdollinen kyberhyökkäys tietoverkkojamme kohtaan

on paljon niitä henkilöitä jotka tänä päivänä ovat vielä ulosotossa näitten vuosien jälkeen ja ihmisen pitäisi kuitenkin päästä jaloilleen ja jatkamaan elämäänsä

siitä kun tietosuoja menee liian pitkälle hyvänä esimerkkinä on veteraanien kohdalla pitkälle mennyt tietosuoja ja se on aiheuttanut sen että usein varsinkin suurissa kaupungeissa kaikkia veteraaneja jotka ovat oikeutettuja kuntoutukseen ei ole saatu kiinni ei ole löydetty näitä veteraaneja

suomen tulee jatkossa pystyä puolustautumaan entistä monipuolisemmin uusia uhkia vastaan

keskustelu on päättynyt ja eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotot kannanotoksi lonka johdosta tätä asiaa loppuunkäsitelty puu on tuote keskusteltava arte esitellään väyryset ja kolmasosa voi myös neuvostoehdokkaita on siellä sitten perustuslakivaliokunnan koko valiokunta jotaarrosvaliokunnan pyritään

tietysti tämä on probleema myös kaupallisissa että on nämä soittolistat mitkä merkitsevät sitä että hyvin paljon samantyyppiset tai samat biisit soivat

mutta tämä on semmoinen tärkeä asia mikä täytyy huomioida ettei ole vain niin että he poistuvat tilaisuudesta tai eivät tule siihen ollenkaan

mutta kuitenkaan se ei poista sitä asiaa että nämä traditionaaliset juhlapyhät kuuluvat meidän kansakuntamme koululaitoksiin ja päiväkoteihin

turvallisuus ja puolustuspolitiikan osalta emme voi sokeasti luottaa hädän hetkellä eu valtioiden tai pohjoismaitten väliseen maanpuolustusyhteistyöhön tai naton hävittäjien saapumiseen vaan meidän on ennen kaikkea valmistauduttava vastaamaan maanpuolustuksestamme itse

nyt kunnilta vähennetään varoja ja mahdollisuuksia hoitaa tämä peruskorjaus kokonaan